erkki pulliaisen innoittamana haluan todeta että varmasti tämä aloite tulee saamaan asianomaisessa valiokunnassa sen perusteellisen käsittelyn minkä valiokunta asiassa hyväksi näkee

elikkä tämän keräysrahan suhteen on se ongelma että monet muut kohteet tarvitsisivat myös liikenevää kansalaisten rahaa yritysten sponsorointia jotenka tässä yliopistot ovat kilpailemassa monien muiden joukossa ja muun muassa jyväskylän yliopiston osalta tämä on keräysjohtajan toimesta todettu asia

minä toivon että meillä lainsäädännössä ja lainkäytössä löydettäisiin semmoisia ratkaisuja että asiat olisivat yksinkertaisia kansalaisille helppoja ja myöskin elämän olosuhteissa elämän normaalin kulun mahdollistavia

on hyvä että kansaneläkkeistä käytämme täällä puheenvuoroja

arvoisa puhemies

tämä on aivan oikea vaatimus koska vanhastaan suomessa on opetettu kun on ollut vain puuveneitä että veneeseen kun tarttuu kiinni jos siitä jostakin kiinni saa niin silloin on hyvät mahdollisuudet pelastautua

ja voi olla niin että jos tätä ajattelua byrokratian keskeltä voitaisiin löytää kustannukset eivät välttämättä kasvaisi vaan voisi käydä jopa päinvastoin

suomen ainoa maan sisäistä henkilöjunaliikennettä harjoittava yritys on vr yhtymä oy joka nykyisellään hallitsee myös rautateitten tavaraliikennemarkkinoita

arvoisa puhemies

ja kun suomalaisen työn päivä on ylihuomenna niin täällä on aivan oikein tuotu esiin niitä näkemyksiä mitkä liittyvät suomessa tehtävään työhön olkoonpa työntekijä sitten suomalaissyntyinen tai tänne tullut muualta käsin

näkisinkin että meidän tulee muistaa se että suomen rataverkko muutamia yksityisratoja ja teollisuusratoja lukuun ottamatta on valtion omistamaa elikkä me kansalaisina omistamme sen ja tällä hetkellä omistamme myös liikennekaluston näillä radoilla ulkomaista vaunukalustoa joka on venäläistä lukuun ottamatta

on tärkeää että tässä työssä noudatetaan juuri sitä samaa palkkatasoa ja niitä työehtomääräyksiä mitkä meidän lakiemme ja asetustemme ja työsopimusten mukaan ovat ja toivon että tähän myöskin on riittävästi viranomaisvalvontaa työsuojeluvalvontaa

näin ollen asioita tulee voida tarkastella myös laajemmasta näkökulmasta kuin mitä pelkät yhtiönäkökulmat näissä asioissa merkitsevät

hallituksen esitys on synnyttänyt hyvän keskustelun terveen raittiuden puolesta tupakan ongelmia vastaan ja hallituksen esitys on tältä osin perusteltu

kansalaisten mielipide on hyvin pitkälti se että niille pakolaisille jotka tulevat suomeen hakemaan turvapaikkaa pitäisi saada mahdollisimman nopeasti ratkaisut jotta he jotka turvapaikan tarvitsevat myös sen saavat nopeasti ja he jotka ovat sitten tulleet tänne muusta syystä kuin turvapaikan tosi tarpeesta voisivat sitten palata omiin kotimaihinsa

näkisinkin että junakalusto on meidän kansallisomaisuuttamme jossa jokaisella kuljetuskalustolla niin vetokalustolla kuin myös liikenteessä olevalla vaunukalustolla on arvoa ehkä enemmän kuin lyhyen tähtäimen liiketaloudellisten laskelmien perusteella voidaan nähdä

jotta veroprosentit olisivat saman suuntaisia silloin pitäisi löytää tässäkin asiassa ei vain eussa vaan myös muutoinkin semmoinen veropoliittinen linja joka edistää kansanterveyttä

siihen voi olla montakin syytä mutta olisi syytä pohtia sitä onko meillä romutettu tai romutetaanko iäkkäämpää kuljetuskalustoa joka kenties voitaisiin vielä kunnostaa joksikin aikaa käytettäväksi vaikkapa hiljaisimmille radoille joissa liikennenopeudet ovat vähäisempiä joissa se saattaisi myöskin kestää ja samalla nuo radatkin olisivat niille paremmin kantavia

arvoisa puhemies

todella monestakin syystä ihmiset joutuvat työkyvyttömyyseläkkeelle ja monta kertaa olisi mahdollisuus vielä siihen että henkilö palaisi työelämään

tähän pitää luoda niitä joustavia toimivia keinoja joilla työelämään paluu vaikkapa osittainkin voi onnistua ja mahdollisesti kokonaan

tämä pätee myös henkilöliikenteeseen

minusta on kansallisomaisuuden kannalta kyseenalaista että meillä on pyrkimys lopettaa liikennettä sieltä missä ei ole kovin suuria matkustajamääriä

tässä suhteessa hallituksen esitys on hyvä ottaa oikeita askelia eteenpäin ja valiokuntakäsittelyssä on kiinnitetty hyvin tärkeisiin asioihin huomiota

minä toivon että käytännön sovellutuksissa työelämässä voitaisiin vielä löytää niitä joustavia ratkaisuja joilla henkilö joka tahtoo palata työelämään voisi sen tehdä

omista kollegoistani tänä päivänä tänä vuonna ja viime vuonna tänä päivänä on meneillään yksi juttu jossa muuan metsätoimihenkilö on joutunut vastaamaan jälkikäteen teosta kun hän oli vielä nimenomaan kysynyt etukäteen tätä asiaa millä lailla tässä tulee menetellä että hän ei riko suomen lakia

tarjonta lisää kysyntää

jos tarjonta on perin niukka silloin on hyvin harvinainen se henkilö joka on pelkästään tuon niukan tarjonnan ja sen lähes pakonomaisen vaihtoehdon varassa

jotta ympäristöystävällinen junaliikenne tulisi koko maassa hyödynnettyä mahdollisimman laajalti koko rataverkolla pitäisi löytää ratkaisuja joilla tuota liikennettä voitaisiin edistää

tällainen lain soveltaminen ja lainkäyttö ei ole millään lailla perusteltua eikä vastaa ihmisoikeussopimusta eikä missään nimessä sitä periaatetta että lainkäytön tulee olla tarkkarajaista ja täsmällistä

meillä on ollut viime vuosien saatossa valitettava palvelujen keskittyminen ja palvelujen katoaminen maaseudun kyliltä jopa pienistä kunnista ja kaupunkien lähiöistä

tällä lakialoitteella olen halunnut turvata sen että meillä ei romutettaisi käyttökelpoista liikennekalustoa

tämän takia toivon että oikeusasiamies tähän asiaan suhtautuu vakavasti ja tämä epäkohta korjataan koska on täysin väärin että henkilöt tehdessään työtehtäviään työnantajan lukuun palkkaa vastaan joutuvat aivan ylivoimaisiin tilanteisiin

tämä kielteinen kehitys koskee niin kauppaliikkeitä kuin monia muitakin erityispalveluita ja vastaavaa on ollut myöskin lääkehuollon apteekkipalvelujen sektorilla

väitän että niin sanottu sininen vaunukalusto joka on vielä tietyiltä osin pikajunaliikenteessä ja pikajunaliikenteeseen rakennettu omaa paljon käyttöikää tiettyjen kunnostustoimien jälkeen

pahinhan tapahtuu siinä kun henkilö työtehtävää suorittaessaan saa syytteen tietämättä että hän on rikkonut lakia

sininen vaunukalusto on suomen oloihin suunniteltua suomessa rakennettua ja siinä on monia sellaisia ominaisuuksia jotka uudemmilta junilta puuttuvat muun muassa sähköntuotanto se että nämä junat itse tuottavat sähkön liikkuessaan kiskoilla ja tämä sähkö varastoituu myös akkuihin ja näin ollen jos juna pysähtyy melko pitkän aikaa vielä vaunujen omat akut pystyvät antamaan vaunuissa tarvittavan virran vaikkapa valaistukseen tai joihinkin muihin toimintoihin

koska tätä täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta ei ole hänelle tulee tästä merkintä rikosrekisteriin ja jokainen tiedämme mitä rikosrekisterimerkintä tarkoittaa

usein niin sanottu lääkekaappi niin kuin näitä alimman asteen apteekkipalveluja on nimitetty palvelee asiakkaalle täysin apteekin näköisenä

arvoisa puhemies

se saattaa olla sitäkin mutta useimmat lääkekaapit joissa itse olen asioinut ovat kuin apteekkihuoneet ja siellä apteekkihenkilökunnaksi pukeutunut henkilökunta palvelee ja siellä on kaikki palvelutaso asiakkaan näkökulmasta aivan kuten apteekissakin

täällä on tuotu useassa puheenvuorossa esille se että ensinnäkin pitäisi päästä siihen että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että tämä jäte saataisiin hyötykäyttöön

minä itse olen kunnallisen itsehallinnon vahva puolustaja ja olen aina puolustanut ja puolustan edelleenkin myös pienten kuntien itsenäisyyttä silloin kun nämä kunnat haluavat toimia itsenäisesti

sitä vastoin intercity junat jotka liikkuvat sähköistetyillä radoilla ovat riippuvaisia siitä sähköverkosta joka antaa niille voiman liikenteeseen

tällä lääkekaappijärjestelmällä on voitu turvata hyvin monen paikkakunnan lääkehuollon lähipalvelut

karimäen puheenvuossa tuotiin esille myös ne energiamahdollisuudet joita on biopohjaisissa jätteissä niin biokaasun osalta kuin muutoinkin

esimerkiksi jos joudutaan ajamaan sähköistämättömällä radalla tilapäisesti intercity junaa ilman aggregaattivaunua silloin ongelmat tulevat erityisesti ilmastoinnissa ja lämmityksessä välittömästi esille ja jos on helteet niin ilmastoinnin puuttuminen on suorastaan hengenvaarallinen ongelma samoin pakkasella jos lämmitys puuttuu

minä uskon että kuntalaiset itse ja heidän valitsemansa luottamushenkilöt pystyvät parhaiten tietämään minkä kokoisessa kunnassa he haluavat asua ja kuinka halutaan toimia

tiedän että se on ollut jossakin kauppaliikkeessä sitten todella kaappi jota on vastuullisesti vartioitu ja sieltä on palveluja annettu

edustaja toi esille myös tämän ajatuksen sähkön syöttötariffista jolla edistettäisiin energiatuotantoa

olenkin kriittinen etten suorastaan murheellinen tähän kuntaliitosaaltoon jota meillä on tapahtunut ja jota jälleen on tapahtumassa

toivon että näitä lääkekaappipalvelun nimellä tunnettuja palveluja voitaisiin tarjota yhä useammalle kylälle kaupunkilähiöön tai kuntaliitosten myötä liitettyihin kuntiin joista apteekit ovat poistuneet

nythän on eun taholta tullut muun muassa biokaasun osalta näin olen ymmärtämässä kielteistä kehitystä ja se ei todellakaan ole ympäristöystävällistä

sanon tämän korostetusti näin siitä huolimatta että on varsin monia onnistuneita liitoksia jotka varmasti tekevät myös myönteistä tulosta mutta minun on pakko tuoda myöskin kriittisyyden ääntä tähän

esa lahtela täällä kysyi kantaani tiettyihin asioihin

monet sanovat että sininen vaunukalusto on miellyttävämpi penkeiltään istua kuin pendolinon ensimmäinen luokka vaunukaluston osalta

todellakaan kiviaines ei minusta välttämättä ole jätettä jos se sijoitetaan odottamaan vastaista käyttöä sillä tavalla että se ei mitään maisemaa pilaa eikä ole kenellekään haitaksi

no nämä ovat makukysymyksiä mutta kertovat ainakin sen että sillä vaunukalustolla jota uhkaa lähivuosien aikana liikenteestä poistuminen ja romuttaminen on myös vakiintuneet kannattajansa nimenomaan ahkerasti junaa käyttä vien joukossa

omassa kotikunnassani keuruulla on keuruun ensimmäinen apteekki keskustaajamassa ja kakkostaajamassa haapamäellä on haapamäen apteekki käyttää myöskin nimeä keuruun toinen apteekki

arvoisa puhemies

käsiteltävänä oleva esitys laeiksi kunta ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta on herättänyt myös kotipaikkakunnallani keuruulla kysymyksiä ja huolenaiheita

aikoinaan on ollut elisenvaaran apteekki joka on sitten siirtynyt haapamäelle ja tällä on sitten sivuapteekki keuruun keskustaajamassa

siistausjätettähän tulee näin ymmärrän silloin kun jätepaperia puhdistetaan kemiallisissa prosesseissa hyötykäyttöön uusiopaperiksi siinä tulee tätä siistausainetta ja mustetta ja minä toivon että tälle keksittäisiin järkevät ratkaisut

tällä aloitteella haluaisin turvata sen että meillä ei niin helposti romutettaisi mahdollisesti kunnostuskelpoista junavaunukalustoa kuin tällä hetkellä tehdään

vaikka ihmiset myös paljolti muuttavat tänä aikana niin jotain identiteetti merkitsee niilläkin paikkakunnilla joissa on asunut tai joissa jonkun aikaa asuu

elikkä kuntayksikön sisällä on kolme apteekkipalveluja tarjoavaa pistettä

sitä vastoin entisen pihlajaveden kunnan alueella joka on aikoinaan liitetty keuruuseen palvellut lääkekaappi on poistunut

se että kaksi kolmasosaa kuntien menotaloudesta tulisi tämän lain mukaan uudelle kuntayhtymälle on ongelmallista kunnan oman talouden ja palvelujen järjestämisen kannalta

minun on pakko tuoda tämmöisiä asioita jotka ovat täydellisesti unohtuneet tässä hullunmylläkässä jota viime aikojen monet neuvottelut kuntarakenteen muutoksista kunnallismiehille ovat stressiksi asti aiheuttaneet

tätä kalustoa erityisesti ajattelen nyt sinistä pikajunavaunukalustoa voitaisiin hyödyntää taajamajunaliikenteessä niin sanotuilla vähäliikenteisillä radoilla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

aloite on kehittämiskelpoinen ja nimenomaan biojätteitten osalta energia ja hyötykäyttöä tulee voida edistää

tuossa kauppaliikkeessä palvellut lääkekaappi oli todellakin kaappi kauppaliikkeessä

kun olen lukuisia kertoja tuonut esille sen miksi ei lisätä vähäliikenteisten ratojen liikennettä tehdä niistä vilkasliikenteisiä ratoja joille löytyy junankäyttäjiä jotka ovat myös kaukoreittien liityntämatkustajia kun tämä lisäisi myös yleensä junankäyttöä suomessa niin on sanottu että puuttuu kalusto

on käyty neuvotteluja ehkä pahimmissa tapauksissa pilattu ihmissuhteita kulutettu erittäin paljon aikaa palavereihin konsultit ovat rahastaneet ja on sitten tehty ratkaisuja jotka me tiedämme ja on ollut paljon turhia suunnitelmia jotka eivät ole johtaneet mihinkään

hakola toi juuri tärkeän näkökohdan esille siitä perustehtävästä jota varten rajavartijat tekevät erittäin tärkeää ja vaativaa työtään

valitettavaa että sen palvelut ovat näin loppuneet

täällä hallintovaliokunnan puheenjohtaja antti rantakangas toi esille ongelmakenttää joka liittyy tähän asiaan

pidän tärkeänä että apteekkipalveluja saadaan lähipalveluiksi nopeasti saataviksi mahdollisimman laajalla aukioloajalla

arvoisa puhemies

minä kyllä näen että tämä laki aidosti pyrkii auttamaan siinä tilanteessa kun on jouduttu työkyvyttömyyseläkkeelle ja halutaan palata työhön

käsiteltävänä oleva lakiehdotus ei mielestäni poista mitään ongelmia vaan on omiaan synnyttämään erityisen paljon uusia ongelmia

inkeri kerola toi esille myös turvallisuutta kohtuullista hintaa ja asiantuntevaa neuvontaa kaikkien apteekkipalvelujen osalta

jossakin tämä laki mahdollistaa hyvän toiminnan mutta ainakin omalla kotiseudullani on johtavien viranhaltijoitten toimesta ja luottamushenkilöitten toimesta esitetty hyvin voimakasta kritiikkiä tämän lain toimivuutta kohtaan

kaltiokumpu toi esille meillä työelämään on tullut sellaisia piirteitä jotka tekevät siellä jaksamisen raskaaksi

jos kuntaliitoksia tehdään niin hyväksyn ne silloin kun kaikki osapuolet näkevät että tämä on hyvä mutta siinäkin tilanteessa katson hyvin pelolla tulevaisuuteen

silloin meillä olisi vaunuja paljon ja sinisissä vaunuissa vaikkapa kahden vaunun yksikössä olisi moneen vähäliikenteiseen junavuoroon aivan riittävä kalusto

tämän vuoksi todella haluan yhtyä niihin ajatuksiin joissa on todettu että olisi viisasta jos tämä hallituksen esitys otettaisiin pois

erityisesti nuorten naisten mutta myöskin nuorimpien ikäluokkien osalta kuten myös ehkä kaikkein iäkkäämpien osalta ilmenee vaikeita tilanteita

ne päättäjät jotka tekevät kuntaliitoksen ne virkamiehet jotka tekevät kuntaliitoksen voivat olla hyvinkin vakuuttuneita että nyt menee kaikki hyvin

tietysti jos rikoksen havaitsee siihen puututaan mutta kyllä silloin keskeisimpien tehtävien tulee olla perustehtävässä maan ulkoisen turvallisuuden vartioinnissa

eduskunta käyttää tänä työttömyyden aikana taloudellisen taantuman vallitessa turhan paljon aikaa myös tämän kaltaiseen asiankäsittelyyn

lakialoitteellani haluan turvata sen että meillä ei niinkään romutettaisi kalustoa vaan pidettäisiin huolta kansallisomaisuudesta jonka yhteisesti kansakuntana omistamme niin kauan kuin se suinkin voi olla liikennekelpoista

arvoisa puhemies

olisi ihan ihme jos nyt käsiteltävänä oleva aloite ei etenisi myönteiseen suuntaan valiokuntakäsittelyssä ja varsinkin kun se on saanut lähetekeskustelussa täysin yksimielisen evästyksen valiokuntakäsittelyä varten

ainakin silloin kun nuorista ihmisistä on kyse pitäisi tehdä kaikki voitava että he voisivat halutessaan ja vointinsa mukaan palata työelämään

uskon että tämä tulee sitomaan lakivaliokunnan parhainta työaikaa hyvin paljon ja mitään ongelmia tällä lailla ei ratkota

silloin pitäisi luoda sellaisia hyvin yksilöllisiä ratkaisuja joilla työhönpaluu voisi onnistua

käsiteltävänä olevassa aihepiirissä usein on ollut semmoinen valitettava yleinen ilmapiiri että usein uhri on katsottu syylliseksi ja tämä minusta on väärin

väitän että meidän nykyinen lainsäädäntö on täysin riittävä ja sillä voidaan toimia nyt ja myös vasta

sen takia haluaisinkin että tätä lakia olisi lähdetty tarkastelemaan ennen kaikkea ihmisten tarpeista ja palvelujen hyvästä saatavuudesta omalta paikkakunnalta lähipalveluina

nythän esimerkiksi tiettyjä vaunutyyppejä joita haluttaisiin saada vaikkapa johonkin elokuvien filmauksiin tai vastaaviin ei enää ole

tuleekin uusi johtohenkilö kunnallisjohtajaksi tai johtavia poliitikkoja jotka katsovat että kaikki keskitetään kaikki hajallaan olevat ihmisiä palvelevat lähitoiminnot lopetetaan kehitetään vain sitä yhtä uutta uljasta kuntakeskusta

on katsottu että jos junassa on ollut joku vesikarahvi tai joku muu koriste se on otettu talteen mutta itse vaunukokonaisuus on kadonnut

ensinnäkin tuo viiden vuoden määräaika

onko avosuhde kun aletaan yhdessä avosuhdetta asua jossakin lyönyt päivämäärän lukkoon että tästä se alkoi

haluan tässä yhteydessä tuoda museaaliset näkökohdatkin esille

erityisesti maakuntien solmukohdissa maakuntien reuna alueilla ei saata löytyä saman maakunnan alueelta sitä sopivaa kumppania ja silloin tulee hyvin keinotekoisia ja teoreettisia ratkaisuja sen takia että saavutetaan täytettävä väkimäärä

niihin tulee entisiä lopettaneita kauppaliikkeitä ja kehitys niissä menee taaksepäin

arvoisa puhemies

entiset terveysasemat niin terveysasemat muuttuvat entisiksi samoin jotkut muut sosiaalihuollon palvelut ja niin edelleen

aivan lyhyesti

auto on maaseudulla etenkin tarpeen ja usein on tuotu autoverokysymyksessä esille voisiko maaseudun haja asutusalueilla joilla yleinen liikenne on vähäistä olla halvemmat autoverokannat

luulen että perin harvassa ovat ne avosuhteessa asuvat jotka päättävät että nyt me aloitamme sen viiden vuoden laskun että sitten kun riita tulee ja tästä lähdetään voidaan toimia tuon eduskunnan tekemän lain mukaan

tällainen on tilanne esimerkiksi kun jo terveyskeskuksen osalta on jouduttu tähän paras lain vaatimaan väkimäärään

arvoisa puhemies

samalla kun haluan että autovero olisi mahdollisimman yksinkertainen selkeä niin että kansalaiset sen ymmärtävät niin haluan tuoda tämänkin ajatuksen minkä useat kansalaiset ovat minulle tuoneet tässä yhteydessä esille

arvoisa puhemies

edelleen koen ongelmaksi sen että kun kuntaliitoksia tapahtuu niin meillä myös kirkko ajaa seurakuntia liitoksiin

jokainen kriisinhallinta ja rauhanturvatehtävä on omista lähtökohdistaan käsin ainutlaatuinen ja vaativa

arvoisa puhemies

tuija nurmi sanoi juuri kaikkein olennaisimman tähän asiaan että tarvitaan koulussa kasvatusta mikä on oikein ja mikä on väärin ja sen takia meidän suomalaisten ei pidä hävetä selkeää kristillistä kymmenen käskyn opettamista elämänohjeina